mikäli vakaata perusrahoitusta yliopistolle ei turvata moni etenkin humanistinen ala jossa ollaan suomessa kansainvälisellä huipulla tulee kärsimään

kuitenkin on tärkeää pitää lähtökohtana lain soveltamisessa vaikeavammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden korostamista kokonaistilanteen ja kokonaisedun huomioimista nimenomaan vaikeavammaisen kannalta sekä hänen itsemääräämisoikeutensa korostamista

nyt valtio ei edelleenkään näe kuntien ja kuntalaisten vaikeaa tilannetta ja se on voisiko sanoa ulkoistanut itsensä ja vastuunsa ihmisten ja kuntien hyvinvointipalveluista

perustuslakivaliokunta toteaa yhteenvetonaan että laki voidaan käsitellä niin sanottuna tavallisena lakina

arvoisa herra puhemies

sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla on onnistuttu tekemään kohtuullisen toimivia ratkaisuja kun ajattelee tätä hallinnonalalle kohdistettua mittavaa säästötavoitetta

perustuslakivaliokunta ei parantanut lakiesitystä eikä mietintöä joten tulen siten edelleen kaikesta huolimatta lain toisessa käsittelyssä jättämään esityksen lain hylkäämisestä

jos lain henkeä toteutetaan kunnissa lopputuloksen pitäisi olla tyydyttävä

olisin toivonut että tässä lisätalousarviossa valtio olisi huomioinut kuntien vaikean tilanteen ja ne kuntien palvelurakenteet joiden kanssa kunnat tällä hetkellä painivat jotta ne selviytyisivät kaikista velvoitteista sen suhteen mitä kuntalaiset tarvitsevat ja mihin kunnat on velvoitettu

arvoisa herra puhemies

lähtökohtana tulee olla kattava eri puolilla suomea toimiva korkeatasoinen huippuyliopistoverkosto

kuten mietinnössäkin todetaan jatkossa vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämistä tulee jatkaa ja kiinnittää erityistä huomiota tämän lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävien vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseen

lapset tarvitsevat yhteiskunnan erityistä suojelua ja huolenpitoa

tällä hallituksen esityksellä pahoinpidellyn rikoksen uhriksi joutuneen lapsen oikeusturvaa ja asemaa parannetaan

tämä on tärkeä linjaus

sen sijaan osa leikkauksista kyllä tulee kohdistumaan pienituloisiin ihmisiin

käytännössä nyt lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain soveltamisalaa laajennetaan niin että lain piiriin kuuluvat jatkossa myös lapsiin kohdistuneet pahoinpitelyrikokset

suurena pelkona on että rahoitusrakenne tulee kehittämään niin sanottuja kahden tason yliopistoja

etenkin vaikeavammaisten henkilöiden omien mielipiteiden toivomusten ja yksilöllisen avun tarpeen huomioimista on seurattava tarkasti

näin ei saa tapahtua missään olosuhteissa ei tänään eikä tulevaisuudessa

sinänsä on hyvä että tavoittelemme yksikanavaista rahoitusjärjestelmää ja siltä osin yksityislääkärikorvausten vähentäminen on askel oikeaan suuntaan mutta me emme saa tehdä supistusta yksityisellä puolella lisäämättä satsauksia julkiselle puolelle

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

ehkä keskeisin ongelma tässä esityksessä on että hallitus on alimitoittanut uudistukseen tarvittavat määrärahat

olen saanut valtavasti palautetta yliopistouudistukseen liittyen

muutoksella edistetään pahoinpitelyn tunnistamista esiintuloa tutkimusmenetelmiä ja ennaltaehkäisyä sekä turvataan kaltoin kohdeltujen lasten oikeusturvan toteutuminen yhdenmukaisesti koko maassa

vaikuttaa nimittäin siltä että kuultu on mutta kuullun ymmärryksessä on ollut todella ongelmia

arvoisa herra puhemies

kun olemme keskustelleet täällä paljon turvapaikanhakijoista ja pakolaisista ja tiedämme että näillä lapsilla on myös oikeus perusopetukseen niin oletteko pohtineet mahdollisesti valiokunnassa tai käyneet missään keskustelua siitä voisivatko myös nämä turvapaikanhakijoitten perheitten lapset mahdollisesti osallistua näihin ilta ja aamupäiväkerhoihin

sekä kaikki yliopistojen työntekijäjärjestöt että oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies ovat esittäneet että yliopistoissa tulisi säilyttää virkasuhteet kun kyseessä on julkisen vallan käyttö

ongelmana on kuitenkin se että kevyen liikenteen väyliin ei ole riittävästi resursseja eivätkä kunnat panosta niihin tällä hetkellä riittävästi

tuolloin me valiokunnassa totesimme että jatkossa tulee selvittää myös muiden lapseen kohdistuvien rikosten selvittämisen järjestämistä ja rahoitusta sosiaali ja terveydenhuollossa

tällä hetkellä suuri joukko pyöräilijöitä liikkuu muun liikenteen joukossa mikä ei millään tavalla ole näitten pyöräilijöitten eikä muittenkaan kannalta turvallista

kuitenkin virkasuhteet aiotaan muuttaa työsuhteisiksi

se voisi olla myös tämmöinen vähän toisen tyyppinen sosiaalinen ympäristö jossa päästään vähän erilaisella tavalla kohtaamaan toive tulostasoa

ja nyt meillä sitten on tämä hyvä esitys menossa eteenpäin

kuka on oikeutettu saamaan henkilökohtaista apua

jo tuolloin me sosialidemokraatit olimme todella huolissamme siitä mikä on vaikutus haja asutusalueilla asuvien pienituloisten ihmisten asemaan

on osoitettu myös se että kun ihminen arkiliikunnassa liikkuu paljon niin se parantaa myös hänen terveyttään ja hyvinvointiaan

meidän veneen tai suomalaisia lapsia ja sitä kautta verkottumaan ja ehkäisemään syrjäytymistä ja kotoutumaan tähän maahan entistä paremmin

valiokunta edellytti mietinnössään että esityksen vaikutuksia kansalaisten yhdenvertaisuuteen ja mahdolliseen toimeentulotukimenojen kasvuun arvioidaan

kuntien velvoitteet saattavat paikoin kasvaa hyvinkin merkittävästi ja valtion pitäisi huomioida se tähän palveluun riittävällä resursoinnilla

kuntoutuksen merkitys on erittäin suuri sillä hyvällä ja laadukkaalla kuntoutuksella ihmisellä on mahdollisuus jatkaa normaalia elämää ja palata mahdollisesti työelämään takaisin

rahoitukseen on myös perustuslakivaliokunta kiinnittänyt huomiota

nyt pyydän ministeriä sellaiseen kampanjaan tai avaukseen jossa avattaisiin todelliset panostukset kevyen liikenteen väylien rakentamiseen ja sitä kautta myös koko kansantalouden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen

sen mukaan erityistä huomiota pitää kiinnittää kuntien tosiasiallisiin edellytyksiin suoriutua uudistuksesta aiheutuvista uusista tehtävistä ja velvoitteista

aivoliiton tutkimusten perusteella kuitenkin aivohalvauskuntoutusta saa suomessa vain alle puolet tarvitsevista

tällä hetkellä kunnissa ei ole selvitysten vaatimaa asiantuntemusta ja nämä palvelut ostetaan yliopistollisilta sairaaloilta

ministeri mäntylä totesitte että olette tehneet vaikutusten arvioinnin ennen kuin nämä lopulliset päätökset tulivat ja totesitte että olette loiventaneet esityksiänne

osa lasten oikeuspsykiatrian työryhmistä on kuitenkin pitänyt tärkeämpänä varsinaista lakisääteistä selvittämistä eli on keskitytty seksuaalirikosten selvittämiseen

sairausvakuutuksen roolia arvioinut työryhmä joka luovutti mietintönsä ministeri risikolle helmikuun puolivälissä nosti esiin esimerkiksi kuntien vastuun laajentamisen matkakorvauksissa jotta osaoptimointia voidaan välttää

perusteluna sanoitte muun muassa sen että nämä esitykset tulevat helpottamaan paljon lääkkeitä ja matkakuljetuksia käyttäviä sekä sitten äsken totesitte että asumistuen helpotukset tulevat sen takia jotta ihmisten ei tarvitsisi muuttaa pois kotoa

tästä summasta osoitamme rahaa myös henkilökohtaisen apujärjestelmän parantamiseen siten että lain velvoitteet voidaan kunnissa aidosti lain hengen mukaisesti toteuttaa

tämä on monella tapaa järkevää koska potilaiden kuntoutus vaatii moniammatillista ja erityistä osaamista

siis tämmöiset perusteet tuntuvat tosi oudoilta

valtion korvaus mahdollistaa nyt sen että yliopistolliset sairaanhoitopiirit lisäävät resursseja pahoinpitelytutkimuksiin lasten oikeuspsykiatrian yksiköissä

rehula juuri näin

samalla kun te heikennätte ihmisten päät painunut tai heikennä ihmisten mahdollisuutta saada lääkkeitä ja sitten mahdollisesti näitä kuljetuksia ja sitten asumistukea heikennätte heikennätte myös ihmisten eläkkeensaajien toimeentuloa

näin voidaan varmistaa että henkilökohtainen apu toteutuisi subjektiivisena oikeutena

eli joukkoliikenteen ja muiden julkisin varoin toteutettavien henkilökuljetusten kuten koululaiskuljetusten sosiaali ja terveystoimen kuljetusten sekä kelan korvaamien kuljetusten yhdistäminen

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

näin parannetaan pahoinpitelyrikosten uhreiksi joutuneiden lasten mahdollisuuksia päästä tutkimuksiin ja parannamme lasten oikeudellista asemaa asianomistajina

meidän mielestämme tämmöistä eriarvoistavaa politiikkaa ei pitäisi toteuttaa vaan riippumatta siitä missä kunnassa asukas asuu kun hän tarvitsee sosiaali ja terveyspalvelua asiakasmaksun pitää olla kaikille ihmisille samanlainen

toivon todella että saamme matkojen korvaamiseen aikaan kestävän ratkaisun siis sellaisen joka on kestävä sekä talouden että terveyden ja ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta

muutoksilla siis poistamme alueellista eriarvoisuutta tutkimuksiin pääsyssä tutkimusten laadussa ja lasten yhdenvertaisen oikeusturvan toteutumisessa

arvoisa ministeri kuuntelitteko

kyse on tärkeästä linjauksesta uudesta avauksestakin jolla parannetaan vaikeavammaisten elämänlaatua hyvinvointia ja mahdollisuuksia täysipainoiseen elämään

reuman sairaala on vuosikymmenien aikana tuottanut erinomaisia hoitotuloksia

mitkä ovat teidän vaikutusarviointinne perusteet taustalla joihinka nojaatte päätöksenne nyt näistä esityksistä

ehdotus parantaa myös lasten ja nuorten mahdollisuutta saada tarvitsemaansa psykiatrista hoitoa kun hoitoon varattuja resursseja ei tarvitse käyttää esitutkinnan toteuttamiseen

sanoitte myös että kunnat harkitsevat palvelusetelin vaihtoehtoa tosissaan

se tarkoittaa että haemme säästön nimenomaan näitä rakenteita ja käytäntöjä muuttamalla sen sijaan että menemme sinne asiakkaan kukkarolle tai tiukennamme korvauksen ehtoja

olen tästä täysin samaa mieltä kanssanne myös koska tämä on houkuttelevaa sillä asiakasmaksuosuus tulee kasvamaan ja kunta pystyy sillä helpottamaan kuntien taloudellista tilannetta tässä vaikeassa kunnallisessa taloudellisessa tilanteessa

ennen kaikkea se on taannut vaikeaa reumaa sairastaville helpotusta kipuihin ehkäissyt invalidisoitumista ja mahdollistanut potilaille mahdollisimman normaalin elämän vakavan sairauden kanssa

hallituksen esitys myös selkeyttää työttömyysturvan myöntämistä ja yhdenmukaistaa ratkaisukäytäntöjä

työ jatkukoon edelleen kun viksaus jota muut muutaman

haluan vielä muistuttaa että monesti perusterveydenhuollossa nipistetty euro muuttuukin erikoissairaanhoidon moninkertaiseksi kustannukseksi

täällä oli jo perjantaina keskustelussa esillä tiedonsaantioikeus

uudistuksilla pyritään lisäämään tuen hakijoiden yhdenvertaisuutta

tällä hetkellä siis lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen osalta laissa on tarpeelliset säännökset viranomaisten tietojen saannista ja luovuttamisesta ilman huoltajan suostumusta

nyt kun sairaala on ajautunut konkurssiin on ollut toisaalta tuskaista lukea epätietoisten ja epätoivoisten potilaiden palautetta

arvoisa herra puhemies

nyt kun mietimme yhteiskunnassa miten saamme aikaan kasvua ja yrittäjyyttä on tärkeää että teemme monella hallinnonalalla erilaisia toimia ja työtä tämän asian eteen

toisaalla on suuri hätä omasta vakavasta sairaudesta ja hoidosta juuri tänään

kuitenkaan pahoinpitelyrikosten selvittämisessä näitä vastaavia säännöksiä ei ole mikä tuottaa epäiltynä olevalle huoltajalle mahdollisuuden estää ja vaikeuttaa tutkimusten toteuttamista

näitä toimia on odotettu ja hienoa jos viimein etenemme niissä

onkin hämmentävää miten huonosti koko prosessi on hoidettu miten merkittävän hoitoyksikön annettiin ajautua konkurssiin selvittämättä tarkasti miten potilaat hoidetaan

arvoisa puhemies

ensinnäkin ehkä minun puheenvuoroni tärkein sanoma tai jos ei tärkein niin yksi tärkeä sanoma oli nimenomaan luottamuksen puute

nyt käsittelyssä oleva lakiesitys parantaa yrittäjien työttömyysturvaa lieventämällä yritystoiminnan lopettamiseen liittyviä vaatimuksia

jatkossa siis lain soveltamisalan laajentaminen mahdollistaa viranomaisten välisen tietojen vaihdon pahoinpitelyrikoksissa vastaavalla tavalla kuin seksuaalirikosten osalta

kyse ei ole hoidosta tulevaisuudessa jonkin toukokuisen asetuksen tai vaikkapa terveydenhoitolain hyväksymisen jälkeen vaan yksittäisten potilaiden hoidon jatkuvuudesta heidän hoidostaan tänään ja huomenna

viranomaisten välisen tietojen vaihdon mahdollistaminen helpottaa koko esitutkintaprosessia hoitoonohjausta ja hoidon toteutumista

se minun mielipiteeni asiasta perustui siihen että hallitus irtisanoutui työmarkkinajärjestöjen yhteisestä sopimuksesta ja sen jälkeen minun mielestäni myös se tuo aivan uudenlaisen näkökulman koko sosiaalitupoon

lisäksi selkeytetään edellytyksiä työttömyysetuuden saamiseksi

palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmää laajennetaan

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

reuman hoito on olennaisesti kehittynyt siitä mitä se oli kun reumasairaalaa perustettiin

myös yrittäjän perheenjäsenen turva paranee tilanteessa jossa työt yrityksessä vähenevät siten että perheenjäsen yhdessä muiden työntekijöiden kanssa lomautetaan

mallin tarkoituksena on turvata lapsen tukeminen ja tapahtuman tulkinta mahdollisimman pitkälle lapsen edun mukaisesti samassa paikassa eri alojen viranomaisten yhteistyönä

muut siihen liittyvät osa alueet eivät ole meille tulleet käsittelyyn eikä meillä ole myöskään tarkkaa tietoa siitä tulevatko ne käsittelyyn ja minkä muotoisena ne tulevat käsittelyyn

kuten valiokunnan mietinnössä toteamme on tärkeää että yrittäjien sosiaaliturvaan liittyvien uudistusten valmistelua jatketaan

siinä mielessä kyllä tämä käsittely joka viime viikolla tapahtui toi hyvin suuren särön sekä tähän luottamukseen että sosiaalitupoon

on kuitenkin tosiasia ettei reuma sairautena ole kadonnut mihinkään

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

pidän hyvänä että olemme saaneet täysistuntokeskusteluun aloitteen tasa arvoisesta avioliittolaista

se helpottaa pienten lasten vanhempien työn ja perhe elämän yhteensovittamista ja toivottavasti lisää myös heikommassa työmarkkina asemassa olevien naisten osallistumista työelämään

erityisenä huolena ovat lapsireumapotilaat sekä lapsuusiän reumaan sairastuneet aikuiset henkilöt jotka tarvitsevat erityisen vaativaa hoitoa ja kuntoutusta

pidän samalla valitettavana ettei tätä kysymystä pystytty ratkaisemaan hallitusneuvotteluissa niin että aloite olisi tullut hallituksen esityksenä

pilottihankkeella on tarkoitus kerätä kokemuksia viranomaisyhteistyöstä ja kokemusten perusteella päätetään valtakunnallisen mallin käyttöönotosta

tavoitteena on parantaa lapsen ja hänen perheensä oikeusturvaa nopeuttamalla asioiden käsittelyä hallinto oikeuksissa ja selkeyttämällä säännöksiä

hän vetosi moniin osapuoliin että tämä kelamaksun poisto oli tausta johon hän toivoi ihmisten sitoutuvan koska se on tärkeä ja keskeinen osa sosiaalitupoa

olisin uudistanut kysymykseni tästä neuvolatyöntekijöitten elikkä meidän kätilöiden ja terveydenhuollon henkilöstön kouluttamisesta koska se on oikeastaan edellytys tälle koko prosessin toimivuudelle

tiedämme että äidin asema ennustaa myös lasten kouluttautumista ja kiinnittymistä työelämään joten tällä ratkaisulla voi olla myöhemmin suuriakin yhteiskunnallisia vaikutuksia